kun maa ja metsätalousvaliokunta käsittelee tämän tyyppistä lainsäädäntöä on tietysti hyvä todeta että valiokunnassa on asiantuntevuutta niin kuin ed

kaiken kaikkiaan yleisradio on siis arvokas voisi sanoa ei mikään kruunun kalleus mutta tasavallan arvokas omaisuus jota on syytä edelleenkin vaalia

ja sitten kun se vaikutus lasketaan niin että nolla plus tämä raskas turpeen vaikutus niin siitä saadaan jakolaskuna kohtuullisen matala vaikutus ja siinä on kyllä kikkailun maku vahva

mutta aivan niin kuin täällä jo todettiin kysymyksessä on ensimmäinen askel ja tällaisen ensimmäisen askeleen jälkeen pitää ottaa aika monta uutta askelta ennen kuin päästään todellakin tähän henkilökohtaisen avustajan tasoon mitä eduskunta aikaisemmin vahvasti on vaatinut

eli nämä kaivosyhtiö anacondat ja sen sellaiset ovat kyllä hyvin tyytyväisiä tähän tilanteeseen eli kyllä meillä liberalismi edelleenkin vallitsee tässä kaivoslainsäädännössä uudistamisen jälkeenkin

suomen yleisradio on ollut viime aikoina vahvasti muun median lähinnä voittoa tavoittelevien osakeyhtiöiden hyökkäyksen kohteena sanoma osakeyhtiön ja niin edelleen

mutta kun uraanikaivoksista on kysymys syntyy myös kysymys siitä eikö kunnallinen kansanäänestys ole tällaisessa tapauksessa tarpeen

se palvelee suomalaisia hyvin ja sen toimintaa myös tulevaisuudessa uudessa muuttuneessa digitaalimaailmassa ja mediamaailmassa on syytä puolustaa

hiilidioksidipäästöissähän turve on joka tapauksessa aivan omaa luokkaansa siihen energiayksikköön nähden mitä sillä saadaan ja toisaalta sen lämpöarvo on myös hyvin matala

minä luulen että varsin monessa kunnassa tullaan ensi vuoden aikana käymään keskusteluja tästä mitä tämä hallituksen esitys tosiasiassa on pitänyt sisällään miten pitkälle se ulottuu miten velvoittava se on mitä merkitsee nyt sitten subjektiivinen oikeus henkilökohtaiseen apuun

kysyisin ministeri lindeniltä sitä että kun myöskin teidän hallinnonalueeseenne kuuluu televisiolupamaksun määrääminen niin milloin tämä päätös prosenttikorotuksesta syntyy koska sillä on tietysti vaikutusta tähän mediamaksun määräytymiseen ja ylen toimintaan

arvoisa puhemies

haluan omalta puoleltani vielä ihan täältä pöntöstä kannattaa tätä muutosehdotusta minkä ed

tämä rajoitus että se ei koske henkilövahinkoja on tietysti vähän teoreettinen koska niitä ei juurikaan ole ne ovat äärimmäisen harvinaisia mutta tämä kynnysarvo edelleenkin edesauttaa piittaamattomuutta luonnonsuojelulain suhteen

arevahan on suorittanut näitä tutkimuksiaan muun muassa suomessa ja niiden seurauksena on nyt sitten hankkeitakin vireillä

näin ollen itse näen että myös hallintoneuvosto nykyisen kaltaisena on hyvä linkki eduskunnan ja yleisradion välillä

itse tähän väliin haluaisin vain sen tuoda esiin jonka aina aikaisemminkin olen todennut että urheilun ja alkoholin yhdistäminen mainostarkoituksessa mutta myöskin käytännön urheilutilaisuuksissa on aivan tuomittavaa

tietenkään millään lailla ei voi täysin näitä silmävammoja estää mutta näiden ongelmien painottaminen on tärkeä asia

eli se on hyötysuhteeltaan hyvin heikko hiilidioksidipäästöiltään taas erittäin vahva

nyt tämä kansallispuiston ulkopuolelle kohdistuva uhka jonkin riistaeläinlajin yksilön toimesta on nostettu tässä esille ihmisen turvallisuudelle tai omaisuudelle aiheuttama uhka

siis sen valmistumisajankohta on epäselvä ja näin ollen tämä kertoo vain nykyisen hallituksen ennusteiden ja strategioiden täsmällisyydestä

ilman olutta kaljaa alkoholia lievää juopumista ei ilmeisesti myöskään jääkiekkoilu onnistu monista muista niin sanotuista urheilutapahtumista puhumattakaan

varmasti ed

arvoisa puhemies

on hyvä että tämä uusi kaivoslaki on tullut eduskuntaan ja siinä on päästy eteenpäin

nämä viimeaikaiset ihmisen teot tähtäävät nimenomaan tuohon biodiversiteetti köyhtyy ja meksikonlahden öljyonnettomuus tämä tapahtuma siellä on vahva esimerkki siitä siis ei tämä johdu vain ydinvoimasta

toinen huomio joka on myöskin mielestäni hiukan kummallinen asia on saukon ja isokoskelon aiheuttama kalakasvatuksen merkittävä taloudellinen tappio kun syödään tai muuten vahingoitetaan istukaspoikasia

tämä lapin tulevaisuus onko se kaivoksissa vaiko luonnossa ja ympäristössä kauniissa maisemassa joidenkin mielestähän se on ehkä molemmissa

on selvää että hallituksen esitys on tässä mielessä aivan oikealla tiellä kun se on tekemässä siihen takarajan

yleisradio on todella eduskunnan hallinnassa ja varmasti kansanedustajilla riittää ymmärtämystä siihen että sen toimintaa ei vaaranneta

tennilän mainitsema lemmenjoki ja kullankaivukysymys ovat tietysti nyanssi koko lainsäädännössä eikä kullankaivualue ole edes sitä kokoluokkaa suhteessa koko tämän kansallispuiston laajuuteen kuten ed

tynkkynen otti esiin on monia kertoja ollut esillä keskusteluissa aikaisemminkin ehkei juuri tällaisena sinisenä ajatuksena mutta muuten kyllä niin että se sidottaisiin ihmisten ostovoimaan

ei ole pitkä aika siitä kun pääkaupungin jääkiekkojoukkue otteli ikään kuin oluttölkkeinä

hallituksen esityksen keskeisimmät heikkoudet ovat siis se että se väittää ydinvoiman rakentamisen vähentävän suomessa hiilidioksidipäästöjä oleellisesti

minunkin mielestäni kahdeksan vuotta on liian pitkä aika tämän raskaan kullankaivun sopeutumisajaksi se voi olla lyhyempi

mutta ministeri pekkarinen kyllä se vain niin on että paineet ydinjätteen tuomisesta suomeen kasvavat jos e

kyllä tällainen jonkinlainen inhimillinen ahneus nyt menee pikkasen liian pitkälle jos saukkokaan ei saa enää kalaa syödä

seurujärvelle joka on ihan ansiokkaasti ollut liikkeellä tässä kaivoslakiasiassa ympäristövaliokunnan jäsenenä todeta kylläkin sen että kaikki on kuitenkin kaivoslaissa riippuvaista siitä mikä on malmin hinta mitkä ovat näiden mineraalien ja metallien hinnat

oluen nimi tuotemerkki joka paikassa näkyvissä

samalla kuulimme ministeri pekkarisen täällä kertovan että myös koneellista kevyempää kaivua ollaan valmiita jatkossa hyväksymään mitä mielestäni on myös kriittisesti tarkasteltava

lopuksi on toki sanottava se että hallituksessa varmasti on näkökulmia jotka tähtäävät energiaverotuksen avulla pienentämään suomen hiilidioksidipäästöjä

karimäki puhui hyvin siinä kohdin kun hän viittasi kuntien heikentyneeseen tilanteeseen ja niiden vastuuseen palvelujen tuottamisessa mutta sitten viimesijainen vastuu on valtiovallan

mutta toinen asia joka on myös yksityiskohta mutta mielestäni ei niin nyanssimainen on kysymys talvivaarasta ja uraanikaivoksista

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

kaikki aktiviteetti ja aloitteet jotka tähtäävät siihen että varallisuusverolaki tulisi uudelleen voimaan ovat kannatettavia

tässä todellakin suomen lajien uhanalaisuus punainen kirja joka ei ole mikään pieni punainen kirja julkistettiin eilen

näin ollen on aika vaikeata näiden lasten vanhempien tai muiden ovatko selvinä tai humalapäissään tai miten tahansa selittää näitä asioita lapsille sitä että alkoholi tämä oluen kittailu ja tissuttelu on huono juttu kun se kuitenkin yhdistetään periaatteessa niin hienoon asiaan kuin urheilu

södermanin puheenvuoro josta hän sanoi että hän puhuu sen pöytäkirjoihin oli kyllä erinomaisen tärkeä enkä suinkaan pidä sitä minään pöytäkirjapuheena sinänsä

lepänkin mainitsema yhteinen käsitys esimerkiksi suurpetokannasta varmaan saadaan aikaan kun sen määrittelevät metsästäjät

jos ne hinnat putoavat sinne jää tyhjiä alueita todella merkittäviä suuria luonnonraiskioita odottamaan sitten ehkä hintojen nousua ja sitten kun on se paras paikka tai itse kannattava osuus louhittu niin sinne ne jäävät ja tämä maisemointikysymys voi olla erittäin hankala

talvivaaraan ollaan perustamassa ensimmäistä suomalaista uraanikaivosta ja tämä talvivaaran kaivosyhtiö on myynyt jo tälläisellä ei enää ole

se että me jouduimme nyt tähän välikysymyskeskusteluun niin kuvaa kyllä sitä että suomen sairaanhoito terveydenhoito on kriisissä

minä katsoin tästä eduskunnan kalenterikirjasta että siinä on noin kolmisenkymmentä kansanedustajaa joilla on tämän tyyppinen tutkinto

ne höyläävät sellaista juustoa jota on höylätty moneen moneen kertaan ja josta ei oikein enää mitään siivua tule paitsi että palvelujen taso heikkenee terveydenhoidossa sosiaalitoimessa lasten päivähoidossa vanhusten hoivassa entisestään jos tällaista höylää käytetään

mutta se että me emme pääse tällaisella ikään kuin osittaisratkaisulla mahdollisimman hyvään lopputulokseen mihin pitäisi pyrkiä on tämän tilanteen heikkous

hallituksen omia energiatehokkuustoimia jätettiin huomiotta

tämä tilanne että keskellä kansallispuistoa on tuollainen moottoritietyömaata muistuttava tilanne ei ole kestävä

tämä tasavallan presidentin aseman ohittaminen valtaoikeuksien kaventaminen tässä asetuksenantamisvaltuudessa on aivan tärkeä huomio ja sitä tulee vastustaa niin kuin nämä kaksi puolustusvaliokunnan mietinnössä olevaa vastalausettakin siitä lähtevät

tämä on yksi indikaatio siitä

joillakin on tuo amk nimikekin siinä mukana

kotitalouden sähkönkulutusta nostettiin äkillisesti ja metsäteollisuuden sähköntarvetta vastoin asiantuntija arviota yksinkertaisesti vain nostettiin metsäteollisuuden omien arvioiden perusteella

minä en pitäisi minäänkään lällärikamana tietenkään ammattikorkeakoulututkintoa en edes silloin jos siellä on käynyt maahan saapunut ihminen muualta tullut vaikkapa kieliopinnoissa

ennen kuin on ympäristölupaa tähän toimintaan ennen kuin tämän toiminnan edellyttämä ympäristövaikutusarviointi on suoritettu tämä herättää kummaksuntaa

kuitenkin me olemme olleet yksimielisiä siitä että heinolan reumasairaalan taso on erinomainen niin eikö olisi kuitenkin hallituksenkin näkökulmasta kelan näkökulmasta oikea tie mennä sillä tavalla eteenpäin että katsotaan mitä on vielä pelastettavissa

pulliainen viittasi

zyskowiczin kaksi esimerkkiä tämä ravintolaan naisten pääsy kaksi yhden hinnalla ja sitten esimerkiksi risteilylle ilmaiseksi ovat tietysti aika tavalla seksismiä tämä järjestelmä

eli ei ole kuitenkaan ihan helppoa tämä kestävän kehityksen huomioiminen jos näkökulma on hyvin lyhytjänteinen ja sellaiset kansainväliset kysymykset kuten kiinan tulevaisuus sen kasvuprosentit tai muut yhteiskuntaa noin globaalissa mielessä järisyttävät tilanteet tulevat vaikuttamaan myös tällaisiin kaivostoimintoihin aika tavalla välittömästi

tällöin nimenomaan kysymys on suomessa luontaisella levinnäisyysalueellaan elävistä riistalajeista

päästökauppa tällä hetkellä ja viime vuosina ei ole ohjannut kunnolla eikä voimakkaasti nimenomaan vähäpäästöisten energialähteiden suuntaan

kaiken kaikkiaan kansallispuisto kokonaisuudessaan on se arvoympäristö jossa luonnonarvoja kunnioitetaan

tästä on hyvä jatkaa mitä ed

kuitenkaan siihen missä se sen tuottaa ja millä resursseilla tarvitseeko se siihen enemmän sähköä kuin aikaisemmin ei ole mitään perusteluja esitetty

mutta tämän naisen ja miehen välisen tasa arvon näkökulmasta jos ajatellaan niitä miehiä jotka siellä risteilevät niin heidän mielestään varmaan se loukkaa heidän etuaan että näin säädetään mitä nyt tämä direktiivi säätää

jääskeläisen maininta menetetyistä tuloista jotka ovat jo puoli miljardia euroa tähän mennessä saamatta jääneitä veroeuroja

on mielestäni niin että nämä hyvät pisa tutkimustulokset pohjautuvat maksuttomaan opetukseen läpi koko koulutuksen ja jos on maksullisuutta niin sillä ei kyllä korkeakoulun ei edes amkn taloudellisia ongelmia ratkaista

siitä ei ole paljon nyt kuultu kun hän silloin kiinnitti huomiota hyvätuloisten painotettuun vastuuseen tämän hetken talouden oikaisemisesta siinä mielessä että he voisivat nyt panostaa enemmän veronmaksuun johonka heillä on veropohjaa

onko suomi bulkkimaa joka tuottaa ydinvoimalla sähköä vientiin niin kuin nämä ydinvoimalapäätökset ovat ennakoineet

tähän liittyy myös muita ongelmia kuten poronhoito ja myös se että on paineita koko ajan rakentaa teitä tälle alueelle

koska se potilasjoukko joka nimenomaan tarvitsee erityistä reumakirurgiaa lääkehoidon osaamista tämä juveniilia reumaa sairastavien joukko on pieni ja sitä on turha hajottaa kolmeen osaan

tämä tosiseikka on syytä ottaa huomioon kaikkien niiden joilla on metsästys lähellä omaa toimintamalliaan

jos puhutaan vanhoillisuudesta niin kristus jonka opetukseen tämä nykyinen kristinusko sanoo pohjautuvansa ei kylläkään ollut sukupuolijaon kannalla vaan piti eri sukupuolet toki ihan tasa arvoisina

tässä mielessään täyttämään tuon tietysti se mielessä tämä lähtökohtakin on tietysti jossakin määrin kummallinen

suomen varakkaimmista henkilöistä esimerkiksi ministeri erkko totesi että hän on valmis maksamaan varallisuusveroa

söderman otti esiin niin haluaisin siihen lyhyesti puuttua enkä myöskään puutu siitä näkökulmasta että suomeen nsdap tai joku muu tällainen puolue tulisi valtaan

siitä on käyty myös vääntöä syntyykö uusia tielinjauksia vai ei lemmenjoen kansallispuiston sisään

se ei niitä voi sanoa helpota niitä taloudellisia paineita jos laitetaan näitä maksuja

ministeri pekkarinen sanoi että kittilän kunnassa matkailun ja kaivostoiminnan tulot ovat suunnilleen samaa luokkaa

itse en kyllä sitä mieltä ole että kaiken takana pitää olla vain voiton tavoittelu

kaiken kaikkiaan nyt kiitos istuvalle ministerille joka istuu täällä aitiossa siitä että lopultakin onko se kuuden eduskuntakauden jälkeen tämä kaivoslakiesitys on tullut eduskuntaan

mutta tuohon mitä ed

silloin kun se täältä hyvin voisi sanoa hämärissä olosuhteissa tapahtuneen päätöksenteon myötä lopetettiin niin siinä yhteydessä vähäteltiin sen suuruutta siis niin että sillä ei olisikaan mitään merkitystä

viime hallituksen aikana jo vietiin varallisuusvero nyt todellakin esimerkiksi kelamaksu työnantajilta mikä oli todellakin merkittävä miinustus valtion tulojen pohjaan

yksi neljännes tulee bioenergian käytön lisäämisestä ja loppu yksi neljäsosa koostuu muista uusiutuvista energialähteistä

en puutu niihin näkökulmiin mitä muuten on teologinen tutkimus ja yleensä oppihistoriaan liittyvä tutkimus eri evankeliumeista selittänyt jeesuksen kristuksen sukupuolisesta suuntautumisesta se olkoon tämän keskustelun ulkopuolella mutta kaiken kaikkiaan se että me kehitämme niin kuin täällä ed

tämä vientikysymys kaivostoiminnan osuus viennistä on hyvin tärkeä siinä mielessä että on kysyttävä mikä on kilohinta millä jalostusasteella viedään suomesta tuotteita

tennilä pudisteli päätään voidaan suhtautua kriittisesti

lauslahti tuossa paneutui tähän maksun puolustukseen ja kummeksun hiukan koska pidän häntä muuten ihan voisi sanoa demokraattisesti ajattelevana kansanedustajana

lopuksi puhemies

tuo maksullisuuden puolustus on alku sille että mentäisiin yhteiskuntaan jossa sivistyksen saaminen koulutuksen saaminen olisi kiinni varallisuudesta pahimmassa tapauksessa vanhempien varallisuudesta

tämä kysymys pitäisi ratkaista

arvoisa puhemies

standard poors ja moodys katsovat ydinsähkön hinnan nousevan viidestä tuhannesta eurosta kahdeksaan tuhanteen

tässä pari tuntia sitten meillä oli kyselytunti ja tuolloin kyllä jäi saamatta ministereiltä vastaus siihen milloin lisäbudjetti tulee

on selvää että lapissa ja itä suomessa myöskin kaivosteollisuuden laajenemisen ja matkailun välillä on ristiriitaa

pulliainen sanoi tässä ajassa missä me elämme tätä aikaa vastaavaa lainsäädäntöä on aivan perusteltua

meillä oli repovesi rengas meillä oli hyvä ympäristövaliokunta ja meillä oli avustavina henkilöinä kokeneita kansanedustajia niin kuin ed

niin kuin monet kunnat esimerkiksi sallan kunta ovat jo omissa lausunnoissaan todenneet yleensä uraanikaivos sellaisenaan kunnan alueella ei ole sopusoinnussa matkailun kehittämisen kanssa

tässä mielessä tämän veron palauttaminen on erittäin perusteltua

puhemies